tarvitsemme tietoa siitä miten laki ja mahdolliset hoitajamitoitukset tulevat vaikuttamaan kuntiin kotihoidon tasoon omaishoitajien tilanteeseen ja niin edelleen

eli työttömän on hyvin vaikea tietää etukäteen sitä katsooko virkailija että hänen omaehtoinen opiskelunsa jatko opiskelunsa edistää työllistymistä elikkä tuleeko se hyväksytyksi vai ei

vanhuspalvelulain toteutuminen vaatii riittävän henkilömitoituksen ja muun panostuksen niin laitoshoidon kuin kotihoidonkin puolelle

lisäksi esitän sellaisen toiveen että tässä yhteydessä yhdistettäisiin nämä opetusministeriössä ja sitten työ ja elinkeinoministeriössä olevat koulutukseen ja opiskeluun tarkoitetut määrärahat

vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiin että windfall verolle haetaan vaihtoehtoinen ympäristö tai kulutusvero jolla saadaan kerättyä vastaava verokertymä

on tärkeää että arvokasta hoivatyötä tekevien jaksamisesta huolehditaan sillä ilman heitä meillä ei olisi vanhustenpalveluita ollenkaan

eli me tarvitsemme siis tämmöisen kaikkia ikäluokkia koskevan kokonaisuudistuksen opintotukilainsäädäntöön emme ainoastaan opiskelijoita vaan myöskin aikuisia työttömiä koskevan

vihreiden ansiota on että neuvotteluissa esiin tulleet esitykset lukukausimaksuista hylättiin ja koulutus säilyy kaikille maksuttomana

peruskoulu on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka ja tae siitä että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja päästä eteenpäin elämässä

kuntakentällä palveluita kehitetään kuitenkin epävarmoissa tunnelmissa koska suuret rakenteelliset ratkaisut ja linjaukset ovat toistaiseksi olleet tekemättä

arvoisa puhemies

suomi ei ole edelleenkään ratifioinut naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan istanbulin sopimusta

tämän väliaikaisen lain tarkoituksena onkin ohjeistaa kuntia tämänhetkisen tahtotilan perusteella siitä mihin suuntaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteissa olisi mentävä

vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiin että hallitus arvioi syksyn budjettiriihessä perusopetukseen tehtyjen leikkausten vaikutuksia ja vahvistaa toimia perusopetuksen laadun kehittämiseksi

asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen että toteutuessaan tämä hallituksen lakiesitys veisi turvakotitilannetta paljon nykyistä huonompaan suuntaan

eu on tässä keskeinen toimija

seuraavan hallituskauden alussa on viipymättä ryhdyttävä linjaamaan pysyvää lainsäädäntöä ja toki puolueet voivat ilmaista kantojaan itse asiassa jo hallitusneuvotteluissa ketkä siellä sitten ovatkin

on niin että eun tulisi sisällyttää sekä kestävän kehityksen periaatteet että ihmisoikeudet kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtyihin kauppa ja investointisopimuksiin

on esitetty sellaisia arveluita että turvakotipaikkojen määrä vähenisi radikaalisti ja turvakotien määrä vähenisi radikaalisti

ajattelenkin että suomen tulisi myös vaatia eulta sitä että eu kehittäisi parempaa yritysvastuuta kehitysmaissa ja kysynkin tässä yhteydessä ministeri tuomiojalta

nyt käsiteltävän lakiehdotuksen perusteluissa listatut kehittämislinjaukset ovat pääpiirteissään myös vihreiden tavoitteiden mukaisia

meillä pitää olla kaukokatseisuutta tehdä vastuullisia päätöksiä perusopetuksen laadun ja tasa arvoisuuden vahvistamiseksi mikäli tutkimustulokset osoittavat vääränlaista kehitystä

voiko suomen hallitus esittää tällaista lakiesitystä joka ei millään tavalla tulisi täyttämään istanbulin sopimusta ja veisi perheväkivallan torjuntaa ja turvakotipaikkatilannetta radikaalisti nykyistä huonompaan suuntaan

kaikkein keskeisimmäksi periaatteeksi tulisi sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisessä ottaa terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy

onko suomi ollut aktiivinen siinä että se olisi neuvotellut kansainvälisissä pöydissä siitä että eu pyrkisi tiukentamaan yritysten vastuuta kolmansissa maissa

nykyisellään rakenteet ovat aiheuttaneet resurssien ja potilaiden valumista heikoksi jääneeltä perustasolta kalliisiin erikoispalveluihin mihin täytyy saada täyskäännös

vihreiden edellyttämää oikeudenmukaista politiikkaa on lapsilisäleikkauksen kohtuullistaminen uusilla päätöksillä jotka parantavat nimenomaan pienituloisten lapsiperheiden asemaa

toinen keskeinen periaate josta vallinnee laaja yhteisymmärrys on järjestelmän rahoituksen monikanavaisuuden purkaminen

esimerkiksi kunta tai sairaanhoitopiirit voivat säästää lykkäämällä leikkausta ja siirtämällä kuluja kelalle koska kela maksaa sairauspäivärahat jonotusajalta

kuten totesin tähän hallituksen esittämään sote uudistukseen tähän esitykseen sisältyy eräs akilleenkantapää ja se on juuri tämä valinnanvapauden lisääminen joka voidaan toteuttaa joko hyvin tai huonosti

eräs siihen liittyvä sudenkuoppa on juuri tämä edustaja lindtmaninkin mainitsema riski että menetetään nimenomaan tämä integraatio palveluketjujen saumattomuus palveluketjujen yhtenäisyys jota tavoittelemme ja joka on keino terveyserojen kaventamiseksi

näihin sosiaali ja terveydenhuollon ostopooleihin koottaisiin kuntien rahojen lisäksi kaikki valtion raha sekä osia kelan rahoituksesta

sen vuoksi olisin kiinnostunut kuulemaan tarkemmin millä reunaehdoilla hallitus aikoo valinnanvapautta lisätä

vihreiden aloitteesta edistysaskeleita työn kannattavuuden parantamiseksi on viimeisen kolmen vuoden aikana otettu kiitettävästi mutta pätkätyöntekijöiden freelancereiden ja apurahan saajien asemassa on edelleen korjattavaa

totesitte hyvä pääministeri että perustasolla valinnanvapaus tulee olemaan pääsääntö mutta aiotte soveltaa sitä myöskin sosiaalipalveluissa ja myöskin siellä erityistasolla ymmärtääkseni jollain tavalla ja nimenomaan tähän käsittääkseni liittyy riskejä joita toivoisin teidän hälventävän tässä keskustelussa

työttömyyden vähentäminen edellyttää että kaikkia työntekijöitä kohdellaan lainsäädännössä tasavertaisesti työn tekemisen muodosta riippumatta

arvoisa puhemies

tuore nuorisobarometri osoittaa että suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta joskin verrattuna muihin oecd maihin meidän nuortemme kiinnostus politiikkaan on huolestuttavan vähäistä

eräs seikka jota en ehtinyt ryhmäpuheessamme tuomaan esille liittyy myöskin pelkoon siitä että suuret kansainväliset verovälttelyäkin harrastavat terveysyritykset voisivat kaapata palveluita itselleen ja ostaa pieniä yrityksiä ja vallata tällä tavoin markkinoita mikä sitten puolestaan johtaisi luultavasti hintojen nousemiseen ja sitten siihen että yhdenvertaisuus ei toteutuisi sillä tavalla kuin me vihreät haluamme sen toteutuvan

vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiinkin että hallitus tulee parantamaan itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien asemaa

mutta minusta tuntuu että tässä on tapahtunut semmoinen väärinkäsitys että kun nuorten työllisyystilanne on vuoden sisällä vähän parantunut niin on ajateltu että nyt kun siirrytään elvyttävästä budjetista leikkaavaan niin rahaa voitaisiin ottaa myös työpajoilta

valtiovarainministeri kataisen ulostulon myötä hanke sai poliittista tuulta alleen ja poisto otettiin osaksi työmarkkinajärjestöjen sopimaa sosiaali ja eläkepakettia jota on nostalgisesti kutsuttu sosiaalitupoksi

näihin ongelmiin puuttuminen on ensi hallituskauden keskeisimpiä teemoja

todellakin kyseessä on väärinkäsitys siinä mielessä että nämä työpajanuoret eivät missään tapauksessa ole sellaisia nuoria jotka työllistyvät ja aktivoituvat heti kun yhteiskunnallinen tilanne vähän paranee vaan siellä on nimenomaan nuoria jotka tarvitsevat monialaista apua

viimeiset täsmennykset tehtyihin linjauksiin tehdään syksyn budjettiriihessä

olette hyvä pääministeri sanonut että hallitus aikoo lainsäädännöllä estää kansainvälisiä suuryrityksiä kaappaamasta haltuunsa suomen verovaroilla rahoitettavia sosiaali ja terveyspalveluita ja olisimme vihreässä eduskuntaryhmässä erittäin iloisia jos valaisisitte miten hallitus aikoo tämän toteuttaa

olisin kysynyt oikeusministeriltä

mitä näille hankkeille kuuluu

usein he tarvitsevat puoli vuotta vuoden kaksi vuottakin tuettua toimintaa ennen kuin voidaan ajatella että he ovat valmiita ottamaan harjoittelu tai työpaikan vastaan

siitä ei kuitenkaan päästä minnekään että sekä tämän että tulevien hallitusten kiperä tehtävä on miettiä mistä otetaan varat korvaamaan verotulojen menetys

hyvä paikka tämän tässä vaiheessa vastuuttomalta tuntuvan päätöksen korjaamiseen olisi maaliskuun kehysriihi

tämähän oli se alkuperäinen syy jonka vuoksi tämä hallitus muutama vuosi sitten alkoi panostaa voimakkaasti tähän etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan ei sinänsä se että nuorten työttömyys oli kasvanut

perusturvan varassa elävien tilannetta tämä ei kuitenkaan helpota ellei mahdollisten uusien verojen tuottoa takuuvarmasti suunnata perusturvaetuuksien rahoitukseen

ammattiyhdistysliikkeen toimintaan sosiaalitupoa neuvoteltaessa ei voi olla kuin pettynyt

työmarkkinajärjestöt palkansaajat mukaan lukien menivät sementoimaan hamaan tulevaisuuteen asti perus ja ansioturvan välissä olevan sidoksen

on tosiaan hyvin tärkeää että veronmaksaja pystyy seuraamaan veroeuronsa liikettä ja se on tärkeää myös kehitysyhteistyömäärärahoissa

mutta meillä on tilanne jossa suomi on leikannut valtavasti kaikkialta muualta kehitysyhteistyöinstrumenteista mutta ei yksityiseltä sektorilta

silloin kysymys kuuluu

kuinka pystymme varmistamaan sen että yksityisen sektorin kehitysyhteistyömäärärahojen käyttö on yhtä vastuullista kuin kansalaisjärjestöjen

ihmetellä täytyy milloin ammattiyhdistysliike todella tietoisesti lakkasi olemasta heikomman puolella ja päätti puolustaa niitä joilla jo muutenkin menee paremmin

kuinka varmistatte sen että tilinpito resurssien käyttö ja raportointi ovat yhtä avoimia

kuinka varmistetaan se että yritykset toimivat vastuullisesti esimerkiksi ihmisoikeus ja ympäristökysymyksissä

pk yrittäjiä edustava suomen yrittäjät onkin ollut huolissaan siitä että maksun poisto antaa kilpailuetua suurille työllistäjille

kyynikko voisi olla sitä mieltä että maksun poistolla halutaan parantaa globaaleilla markkinoilla kilpailevien suurten suomalaisyritysten kilpailukykyä siten että alennetaan niiden työvoimakustannuksia lähemmäs sitä tasoa jolla monet alhaisemman sosiaaliturvan maista tulevat kilpailevat yritykset ovat

tämähän on se suuri huoli joka meillä on että nyt tosiasiassa kun painotus siirtyy sieltä kansalaisjärjestöistä yksityiselle sektorille meidän mahdollisuutemme valvoa veroeurojen käyttöä heikkenee

edustaja puumala nosti esiin tärkeän näkökohdan joka on tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden automaatiojäsenyys joka toivottavasti joskus tulevaisuudessa toteutuu koska olisi erittäin tärkeää terveyspalveluiden takaamisen näkökulmasta toteuttaa tämä myös heille

summa summarum kelamaksun poistolla perusturvan tasoa vaarannetaan siirtämällä rahaa kaikkein pienituloisimmilta kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille

rahoituksen siirtyminen valtioille ammattikorkeakoulujen suhteen on erittäin hyvä asia koska jollakulla tässä valtakunnassa pitää olla koulutuksen järjestämisessä kokonaisvastuu ja on hyvä että se on valtakunnan tasolla

tässä uudistuksessa olisi erittäin hyvä varmistaa se että koulutuksen laatu pysyy vähintään yhtä hyvänä kuin se on ollut aikaisemmin ja toivottavasti paranee koska se on suomalaisen korkeakoulutuksen kivijalka

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka demarit nyt toisin väittävät niin kyllä se on pelkästään hyvä asia että toisen asteen järjestämislupalaki kaatui

on tärkeää että opiskelijat saavat laadukkaan koulutuksen ja se on vielä tärkeämpää kuin se kuinka nopeasti

me olemme tällä kaudella aika paljon saaneet lukea ja kuulla perustuslakivaliokunnan näkemyksiä siitä miten hallitus esittää lainsäädäntöä joka on perustuslain näkökulmasta ongelmallinen

ymmärrän hyvin sen että hallitus pyrkii tekemään rakenteellisia säästöjä mutta myös tämän lakiesityksen kohdalla osoittautui että harjoitus olisi ollut hyvin hankala olisi aiheuttanut valtavasti byrokratiaa ja kaaosta tuolla koulutuksen kentällä emmekä voisi ollenkaan ennakoida sitä että

samaan aikaan työttömät eläkeläiset lapset pätkätyöntekijät freelancerit ja pienyrittäjät joutuvat jonottamaan lähiterveysasemalle jolle ajan saaminen on sattumanvaraista

nyt käsiteltävä talousarvioesitys sisältää monia hyviä uusia painotuksia etenkin opetusministeriön osalta

julkiseen terveydenhoitoon jokaisella suomalaisella on oikeus

tämä on erittäin hyvä asia ja vähentää opiskelijoiden joukossa esiintyvää köyhyyttä osaltaan hyvällä tavalla

arvoisa rouva puhemies

työllisyyskehitys on suomessa edelleen ollut hyvin heikkoa

arvoisa puhemies

julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden on oltava riittävän kattavat jotta ne ovat helposti kaikkien saatavilla jolloin yksityisiä vakuutuksia ei tarvita

pitkäaikaistyöttömyys on pahentunut ja hallitus on omilla toimillaan pahentanut työttömien tilannetta

replikoin edustaja peltoselle että tässähän on keskustelun kuluessa tuotu moneen kertaan esille se että virkamiesvalmistelussa osoittautui että niitä säästöjä joita hallitus lähti hakemaan tällä opintotukikuukausien rajoituksella on hyvin vaikea rajata pelkästään muutamiin opintotukikuukausiin vaan käytännössä oltaisiin ajauduttu tilanteeseen jossa opiskelijalla ei olisi oikeutta toista tutkintoa koskeviin opintotukikuukausiin välttämättä ollenkaan vaikka hän ei olisi suorittanut ensimmäistäkään tutkintoa

tämä on erittäin hälyttävää ja voi ehkä sanoa että tämä on suurin yksittäinen konkreettinen syy siihen että koulupudokkaiden määrä on ollut kasvussa ja luvut ovat olleet suuria

muun muassa juuri ennen joulua säädetty työttömyysturvalaki on vaikeuttanut pätkätyöntekijöiden silpputyöntekijöiden freelancereiden työllistymistä

ensinnäkin terveyspalveluita parannetaan parhaiten niin että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito järjestetään ja tuotetaan samassa organisaatiossa

vihreän eduskuntaryhmän lähtökohtana on että yliopistolain tehtävänä on myös turvata tutkimuksen ja opetuksen perustuslaillinen riippumattomuus mahdollisuus tieteen kriittisyyteen ja opetuksen vapauteen

niinpä hallitukselta kaivattaisiin konkreettisia keinoja työllisyyden parantamiseksi kannustavuuden parantamiseksi ja kysymys kuuluu

toiseksi palveluista vastaavan yksikön on oltava riittävän suuri ja vahva jotta se kykenee vastaamaan sille annetuista tehtävistä ja hoitamaan alueensa sosiaali ja terveydenhuollon

eli sen vuoksi olen itse kiitellyt tässä muun muassa edustaja vahasaloa että hän on suoraselkäisesti myöntänyt että tämä hanke osoittautui mahdottomaksi ja säästöjäkään ei tulisi